siksi että julkisten sairaaloiden taloudet on tiukasti sidottu omistajiensa eli kuntien talouksiin ja ne kuntien taloudet vanhasen hallitusten vero ja valtionosuuspolitiikka on saattanut katastrofin partaalle kuten me kaikki täällä hyvin tiedämme

tästä on keskusteltu aika paljon talousvaliokunnassa ja se tuli sitrassakin silloin kun olin siellä mukana aika usein esiin että meillä on erittäin luovaa väestöä suomessa tämmöisiä joilla propelli päässä pyörii ja jotka keksivät hyviä ideoita

minäkin olen naimisissa virkamiehen kanssa jonka virallinen titteli laitettuna tähän eduskunnan mietintöjen palstalle on yhdeksän riviä pitkä

meillä on ollut järjestelmä jossa keräämällä verotuksen avulla rikkaimmilta rahaa ja jakamalla ne sitten tasan kaikille on pidetty huoli siitä että köyhimmätkin ovat voineet saada niitä palveluita joilla tasa arvoa turvataan

mutta siinä vaiheessa kun se idea on jo niin iso ja hieno että siihen tarvittaisiin suuri markkinointisatsaus ja oikein suuria rahoja että saadaan mukaan markkinointi niin siinä vaiheessa suomessa ei löydykään sitä rahaa ja sitä osaamista ei ehkä myöskään

jos tämä kehitys joka nyt on ollut vallalla jatkuu niin miten ihmiset voivat sen arvokkuutensa jota oikeudenmukaisuus edellyttää säilyttää

kela puolestaan vähensi kuntoutuksen ostoa reumalta vedoten kilpailusäädöksiin

en usko että kunnilla riittää valvontaviranomaisia tätä ongelmaa poistamaan mutta jotta tällaiseen ei tarvitsisi turvautua niin se kaksi kuukautta ehkä saattaisi olla joksikin avuksi siinä

minusta tämä asia on ollut kohtuullisen selvä ja hallituksen esitys kohtuullisen hyvä tämän hallituksen esitykseksi

silloin on paljon helpompi myydä se idea aika valmiskin idea jollekin ulkomaalaiselle sijoittajalle ja se kaikki työ ja kaikki kunnia ja rahat menevät sitten lopulta jonnekin muualle

tehokas kilpailu lisää yhteiskunnan jäsenten hyvinvointia

minä olen huolissani ja toivon että ainakin nyt kahteen asiaan kiinnitettäisiin huomiota nimenomaan terveydenhuollon puolelta

mutta nyt reuman tapauksessa kilpailutus pahimmillaan haaskaa yhteisiä voimavaroja ja lisää yksilöiden kärsimystä eikä kyseessä ole ensimmäinen eikä todennäköisesti viimeinenkään kerta

ennen kaikkea se apu minun mielestäni tulee siitä että kuten sanoin asunto osakeyhtiöitten rakennuttamis ja myöskin kilpailuttamisosaaminen on rajoittunutta ja silloin kun kiire tulee tai tulee kiireen tuntu voi syntyä myöskin sitten turhaa kiirettä siinä mielessä että kun ehkä voitaisiin kuitenkin tehdä paremmin niin ei kuitenkaan tehdä

miten terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä muutetaan sellaiseksi ettei se osaltaan kasvata eriarvoisuutta ja miten terveyseroja kavennetaan niin että köyhät eivät kuole kymmentä vuotta aiemmin kuin rikkaat

vaikka vaikuttaa että edustaja tolppasen kanssa olemme periaatteesta kohtuullisen samasta asiasta huolestuneita on nyt kuitenkin syytä täsmentää että jos sille kolmannen maan työntekijälle maksetaan palkka ulkomailta sieltä omasta lähtömaastaan niin silloin hän on lähetetty työntekijä ja tämä direktiivi ja tämä laki eivät silloin koske häntä ja lähdeveroa voidaan maksaa ainoastaan muutamille harvoille ja valituille työntekijäryhmille asiantuntijoille ja olikohan nyt jääkiekkoilijoille jolloin se määrä on edelleen aika pieni niin että kyllä nyt valtaosa näistä työntekijöistä joita tämä kuitenkin koskee he edelleen tulevat kyllä maksamaan veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa suomeen

mutta niistä eläkeläisistä joita tämä koskee on olennaisinta ei niinkään se miten se on vaan miltä se näyttää mitä verotukselle tapahtuu

taisin olla ainoa valiokunnassa ja tässä salissa joka silloin kysyi sen riskin perään

tässä sitä terveydenhuoltolakia nyt olisi tarvittu

valiokunnassa vakuutettiin että ei ole mitään huolta että ei ole näkyvissä sellaista kehitystä joka nyt voisi lisätä tätä riskiä

arvoisa puhemies

kuoppakin tuossa edellä ehdotti että neuvoteltaisiin toinen sopimus uudenlainen sopimus niin kyllä tämä ongelma ratkeaisi myöskin niin että kevennetään eläkeläisten verotusta noin yleisesti sillä tavalla että joka tapauksessa nyt tähän järjestelmään tulevien eläkeläisten uutena tulevien eläkeläisten verotus kevenisi

seuraavana vuonna säädimme tässä samassa salissa lakia

toisaalta on ihan selvää että jos viinan hintaa nostetaan se vähentää julkista kulutusta mutta se lisää tätä tilastoimatonta kulutusta ja myöskin laitonta maahantuontia

kyllä niiden hankesuunnitelmien merkitys ja ennen kaikkea myöskin mielestäni se kilpailutus tässä saattaa nousta aika merkittävään asemaan koska minulla on semmoinen tuntuma että se suhdannetaantuman huippu rakennusalalla johon pitää suuntautua alkaa voimakkaimmin vasta syksyllä ja on ehkä suurimmillaan ensi vuoden alkupuolella

tilaajatuottaja malli tuotteistaminen ulkoistaminen ja muut liiketaloudesta lainatut temput on poliittisin päätöksin tuotu kuulemma parantamaan terveydenhuollon tuottavuutta ja taloudellisuutta

pitkäaikaiselle sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenelle tekee oikein hyvää kun saa olla käsittelemässä salissa esitystä joka on monella tapaa aika ainutlaatuinen huomattavassa määrin merkillinen ja joltain osin suorastaan historiallinen

jolla siperialaisen tai ehkä paremminkin lehmanbrotherslaisen opetuksen tuloksena piti estää etteivät vaikeuksiin joutuneet eläkeyhtiöt joudu myymään alehintaan osakkeitaan koska voimassa olevat vakavaraisuussäädökset olisivat johtaneet siihen

silloin kun harkitaan mikä on oikea linja pitää katsoa niin kuin toivon mukaan kaikessakin lainsäädännössä kokonaisvaikutuksia ja siinä katsannossa alkoholin hinnankorotukset ovat ehdottoman perusteltuja

todellakin me olemme täällä päättäneet mutta ongelma on siinä että se mitä tuolla kentällä näyttää tapahtuvan ei ainakaan omissa silmissäni muistuta sitä mitä olen kuvitellut täällä olleeni päättämässä

sen seurauksena nyt ensimmäisen kerran konkreettisesti nähdään mitä tapahtuu kun tuottavuus asetetaan terveydenhuollossa vaikuttavuuden edelle kilpailutus yhteiskunnallisen ohjauksen edelle ja raha terveyden edelle

on tässä joka tapauksessa se hyvä puoli että niiden työntekijöiden jotka sitten haluavat päästä sosiaaliturvan piiriin pitää tehdä selvitys palkastaan

siis tällä hetkellä kuitenkin uudiskohteita on käynnissä sen verran ja myöskin putkiremontteja lvv urakoitsijoitten töitä koska putkiremonttejahan nämä tulevat valtaosaltaan olemaan asunto osakeyhtiöissä ja niistä kysyntää on kuitenkin niin paljon että tämä hintahyöty ja välttämättä suhdannehyötykään ei ole saavutettavissa vielä tämän vuoden puolella vaan nimenomaan ensi vuoden puolella

kun oma puheenvuoroni on ihan kohta esitän vain yhden hämmästelyn

nimittäin en todellakaan muista että oman kuusivuotisen urani aikana tuolla valiokunnassa kuten täällä jo mainittiin aiemmin olisi käyty tupo neuvotteluja ainakaan noin kiihkeässä hengessä

sitten puheenvuorossani niitä hämmästelyjä tulee runsaasti lisää mutta tämä hämmästyminen ei varsinaisesti kohdistu edes ministeriin no ehkä välillisesti ministeriinkin vaan ed

sitä kautta se valvonta että se palkka on oikeantasoinen ja oikeudenmukainen voi myöskin toteutua koska se oikeus ei nyt työttömyysturvaan koska siis suomalaisessakin työttömyysturvassa on puolen vuoden odotusaika mutta näihin muihin sosiaalietuuksiin joita täällä jo aiemmin käsiteltiin saada sitä turvaa käytännössä toteutuu ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä ja siinä yhteydessä kun se palkkatodistus toimitetaan viranomainen voi sitten tarkastaa onko se palkka asiallinen

tässä minun mielestäni pikemminkin annetaan eväitä koska siis ihan oikeasti jos me onnistumme saamaan tämän toiminnan toimimaan niin kuin sen pitäisi siihen liittyy isoja mahdollisuuksia niin kuin itse asiassa liittyy myöskin tähän mahdolliseen tulevaan remontti yhtymään

edustajat tolppanen ja kuusisto ovat poistuneet mutta edustaja kuusistolle pitää todeta että edustaja mustajärvi ei ole enää työ ja tasa arvovaliokunnan jäsen mutta ei siitä nyt suurta haittaa tässä asiassa ole kun etuudet käsitellään täällä sosiaali ja terveysvaliokunnassa jonka jäsen edustaja kuusisto itse on

olen edustaja rehulan kanssa täsmälleen samaa mieltä siitä että kyseen pitää olla ennen kaikkea palveluista ja tämä hallintodebatti mitä tässä on käyty on minulle ollut suunnilleen yhtä käsitettävää kuin pelargonia syntymästään sokealle koska me olemme kutakuinkin yksimielisiä tästä ja tiedän myöskin mitä orpon työryhmä on mieltä siitä hallinnosta

toisekseen en muista myöskään että tähän mennessä valiokuntaa ja ehkä koko eduskuntaakin olisi painostettu järjestämällä mielenosoitus kaukalossa

arvoisa puhemies

reuman alasajo ajaa reumapotilaat kaikista lupauksista huolimatta kohtuuttomiin inhimillisiin kärsimyksiin

me olemme kuitenkin juuri nyt säätämässä lakia tästä kokeilusta

onko joku ottanut varaslähdön

minä nyt olen entisen rakennuttajayhtiön toimitusjohtaja ja kuvittelen tietäväni mitä voidaan tehdä kun tehdään tehokkaasti

mutta se sitten nähdään ja toivon tietysti ja uskonkin että hallitus tarpeen mukaan tähän reagoi jos näyttää siltä että ongelmia esiintyy

mustajärvi edellä sanoi on todettava että todellakin kyllä tämä ed

hän taisi nyt olla niin kuin vähän väärään suuntaan huolissaan tästä keskeytymisen huomioon ottamisesta

se ei voi olla lopullinen ongelma eikä tässä myöskään tuhota erikoissairaanhoitoa

rakentamisen laadusta tekee mieli sanoa että kyllähän tietysti näitä hometaloja ja muuta vastaavaa on tässä esiintynyt mutta ei se nyt pelkästään rakentamisen vika ole ollut

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vaatii että nyt on otettava aikalisä konkurssiprosessissa ja kelan ja sosiaali ja terveysministeriön sekä sairaanhoitopiirien on keskenään sovittava miten reuma liitetään nykyistä kiinteämmin osaksi julkista terveydenhuoltoa niin että kaikki suomalaiset reumapotilaat voivat saada parhaan mahdollisen ennalta ehkäisevän ja korjaavan hoidon sekä kuntoutuksen

kärkkäisen aloitteessa esittämä toive lieventää tätä tarveharkintaa on hieman kummallinen sen vuoksi että sata komiteakin oli yksimielinen siitä että tämä historiallinen jäänne itse asiassa pitäisi poistaa

mutta kyllähän me kaikki tiedämme että ei tähän valvontaan ole olemassa riittävästi voimavaroja ja sen takia tähän liittyy kyllä erinäköisiä uhkia joita on syytä vakavasti käsitellä

kuten edustaja kantola täällä totesi mahdollisuus saada keskeytymisen aikana työttömyysturvaa ikään kuin poistuu mutta toisaalta se sitten paranee taas jos hakee sinne yliopistoon

se tarkoittaa sitä että pari kolme keskussairaalaa tai yliopistollista sairaalaa tarjoaa niitä palveluita laajemmalle alueelle kuin nyt

ne eivät ole myöhässä vielä vaikka valiokunta on itse asiassa ottanut jo vähän varaslähdön ja olemme jo käsitelleet tätä lakia ja kuulleet asiantuntijoita

tänäänkin aika monessa kerrostalossa vesi täällä helsingin seudulla valuu tuonne rakenteisiin sen takia että viime syksynä eivät välttämättä kiinteistönhoitajat ole kiivenneet sinne katolle ottamaan niitä lehtiä sieltä kattokaivoista pois ja kun ne lehdet ovat sinne jäätyneet niin kyllä se vesi jos se ei putkista pois pääse sieltä sitten läpi tulee

täällä on viitattu tähän nuorten kannustamiseen hakemaan työtä

tänään on käyty mielenkiintoista keskustelua ja kuultu vieläkin mielenkiintoisempia puheenvuoroja mistä oikein on kysymys

puhuttaessa urheilijoista joitten varsinaisten etujen suuruudesta oli kyse on kyse urheilijoista jotka ansaitsevat jonkin verran enemmän kuin kansanedustajat

olemme kuulleet asiantuntijat jo loppuun mutta kyllä toki käsittelyyn teidänkin sinänsä ihan hyväntahtoiset ja hyvät esityksenne menevätkin

tämä työmarkkinatuen saaminenhan on yksi osa siitä mutta me jotka täällä olimme viime kaudella saatamme muistaa että tältä osinhan kiitos sata komitean ja tunnetun lex soininvaaran tätä asiaa lainausmerkeissä autettiin myöskin viemällä mahdollisuus saada toimeentulotukeakaan

tämä on se erikoissairaanhoidon tuhoaminen ja näitä asioita pitää käsitellä yhtä aikaa sen vuoksi että erikoissairaanhoito perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto kuuluvat yhteen

arvoisa puhemies

sanon tästä asiasta nyt kuten olen sanonut aina kun kelan edustajien kertomusta on käsitelty ja itse asiassa muussakin yhteydessä

ei siinä mitään mutta tällä lainsäädännöllä pystytään nyt toivon mukaan mahdollisimman hyvin estämään ja tarpeeksi ajoissa havaitsemaan jos kehitys menee siihen suuntaan että vaaditaan sitten viranomaisten toimia joilla jouduttaisiin puuttumaan näihin riskisijoitusten erilaisiin rakenteellisiin tekijöihin

mutta parantamista siinä on ja toivoisin kyllä että ministeri kehottaisi virkamiehiään kiinnittämään huomiota tai miettimään sitä miten erityisesti asunto osakeyhtiöissä tämä rakennuttamisosaaminen saataisiin paremmaksi miten sitä koulutusta voitaisiin tehostaa koska sieltä se apu löytyy jos se on jostain löytyäkseen

se ongelmahan on ollut juuri siinä että ne on nyt erotettu ei se että niitä ollaan nyt yhdistämässä ja integroimassa

jossain määrin historiallista ainakin minulle ennen kokematonta on myöskin se että eduskuntaan ja valiokuntaan tuodaan lakiesitys jossa on pykälä jossa säädetään sellaista josta tämän säädöksen kohde tässä tapauksessa finanssialan keskusliitto eli vakuutusyhtiöitä edustava osapuoli ei etukäteen tiedä mitään eivätkä myöskään valiokunnan jäsenet tienneet asiasta oikeasti mitään ennen kuin se ikään kuin vahingossa valiokunnassa paljastui elikkä siis se että nyt vakuutusyhtiöille ollaan säätämässä viittauksella toisen lain pykäliin vakuuttamisvelvollisuus

sitä vaatii oikeudenmukaisuus sitä vaatii suomalaisen terveydenhuollon ja politiikan uskottavuus sitä vaatii inhimillisyys

ensinnäkin

ne varat jotka eläkkeellä maksetaan kerätään siis työntekijöiltä ja työnantajalta joka eläkkeenmaksuun varautumiseksi maksaa eläkemaksun suomessa päätetyille järjestöille eli työeläkelaitoksille tai säätiöille sen sijaan että maksaisi sen palkkana työntekijöille

siis koko suomalaisen demokraattisen järjestelmän kannalta on mielenkiintoista että ilmeisesti eduskunnankin suuri enemmistö on ihan perustellusti ja oikeutetusti sitä mieltä että tämä asia pitäisi saada kuntoon mutta sitten yhden ministeriön ja yhden ministerin ikään kuin voimakas käsi tarttuu näitä pyrkimyksiä pillistä kiinni ravistelee demokratiaa ja tipauttaa sen sitten tuonne vähän sivuraiteille ja tässä sitä ollaan

ja kyllä edelleen vaikka olen tässä vaihtanut suhteessa hallitukseen ikään kuin puolta olen sitä mieltä että sitä lakia pitää kyllä remontoida

räsäsen ehdotusta perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodosta

sen seurauksena kymmenientuhansien ihmisten valitusajat pitenivät siis perusturvaa koskevien asioitten valitusajat pitenivät lähes yli puolella vuodella ja kun on kysymys ihmisten perustoimeentulosta perusturvasta niin se on täysin kohtuutonta

todistetusti viime kaudella tuli osoitetuksi että niistä tuhansista työmarkkinatuen ja toimeentulotuen saajista johdosta alkoi

kun huomasin että edustaja mustajärvi oli tehnyt tämmöisen erinomaisen kannatettavan aloitteen ihmettelin miksei hän pyytänyt minulta siihen nimeä koska olemme samaisen aloitteen allekirjoittaneet yhdessä ainakin kahdeksan kertaa peräkkäin viimeisten vuosien aikana

en ollut mikään pakko lyä ei ei olisi ollut tietenkään mikään pakko realisoida sitä varallisuutta niitä sijoituksia ellei voimassa oleva lainsäädäntö olisi pakottanut siihen

porista nosti viime joihin edustaja pelkonen täällä viittasi merkittävä osa oli sellaisia joilla ei ole edellytyksiä sen paremmin koulutukseen kuin työhönkään ja heiltä toimeentulotuen vieminen on epäinhimillistä

tästä syystä on perusteltua että sekä eläkkeen saajat että myöskin niitten maksajat jotka työntekijöitten osalta ovat itse asiassa sama henkilö voivat keskeisesti osallistua työeläkelainsäädännön valmisteluun

olen siis sitä mieltä että edustaja mustajärvi itse asiassa vakuuttavasti esitti suunnilleen kaikki ne syyt miksi työmarkkinatuen tarveharkinta pitäisi poistaa

siksi on minun mielestäni välttämätöntä että kansan ja eduskunnankin yhteisen tahdon mukaisesti tämä tarveharkinta poistetaan kokonaan

tilannetta on pyritty parantamaan lisäämällä sinne väliaikaisia resursseja parantamalla sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintaedellytyksiä muutenkin

sen takia sitä lainsäädäntöä jouduttiin muuttamaan ettei jouduttaisi tilanteeseen jossa tehdään sinänsä typeriä päätöksiä vain siksi että on olemassa laki joka pakottaa huonoihin päätöksiin

siinä on viidentoista vuoden gäppi asunto osakeyhtiöissä ikään kuin säästetty mutta se säästö tulee kyllä jatkossa kalliiksi

olen sitä mieltä siitäkin riippumatta että hallitusohjelmaan on kirjoitettu että selvitetään tämä tarve

parannusta on saatu aikaan mutta vieläkään ei olla riittävän hyvässä tilanteessa ja vieläkin ihmiset joutuvat odottamaan yli vuoden päätöksiään kun he ovat valittaneet omasta mielestään väärästä kohtelusta väärästä päätöksenteosta

toki nykyisen rakentamisen pitää edistää energiatehokkuutta siitä ei ole epäilystäkään mutta kyllä energiatehokkuudenkin osalta on arvioitava kustannuksia ja hyötyjä keskenään

minä tulkitsen sitä tarvetta niin että selvitetään se poliittinen tahto kun nyt on näyttänyt siltä muun muassa tänään viimeksi sosiaali ja terveysvaliokunnan kokouksessa että myöskin muiden hallituspuolueiden kuin vasemmiston keskuudessa esiintyy voimakasta halua tämän täysin turhan ja itse asiassa jopa haitallisen leikkauksen poistamiseen että sitä tahtoa löytyisi sitten kun tässä puolivälitarkistuksessa sitä tullaan konkreettisesti tekemään

jo tällä hetkellä kuka tahansa suomalainen voi mennä mihin tahansa suomalaiseen terveyskeskukseen tai jopa ulkomaisiin terveyskeskuksiin

siinä mielessä teidän puheenne arvoisa valtiovarainministeri kuulostaa kyllä varsin mielenkiintoiselta

täällä on tämän keskustelun aikana nyt kun kyseessä on ensimmäinen käsittely mahdollisuus tehdä kaikki ne muutosesitykset joita tarpeellisina pidetään

tuntuu ikään kuin suomessa ei olisi tapahtunut mitään ellei lamaa olisi ollut koska te tähän elvytykseenne liitätte suunnilleen kaiken mitä on tehty

rahoitus on sitten toinen juttu mutta aivan samalla täällä ei ole käyttänyt puheenvuoroa sellainen edustaja joka olisi sellaisesta kunnasta joka on nyt voittanut

marjaana koskisen puheenvuorojen jatkoksi totean että olin myös itse mukana tässä yksimielisessä mietinnössä ja olen edelleenkin

henkilökohtaisesti olen ja myöskin vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on sitä mieltä että tämän tyyppisessä vakuutuslainsäädännössä tällaisia kattorajoja ei periaatteellisesti pitäisi asettaa lainkaan koska se tietenkin tuo asiaan sen puolen että sitten kun rajat ylitetään se vakuutus hankitaan yksityisesti ohi julkisen järjestelmän

asia kuten eduskunta on monta kertaa edellyttänyt on saatu

toivottavasti pystymme nyt päätymään siihen että emme ylipäätään joudu eläkesijoitusten eläkerahojen osalta tekemään hätäisiä päätöksiä tai ylipäätään voimme tehdä päätöksiä jotka turvaavat eläkeläisten edut mahdollisimman hyvällä tavalla

joskus tullut paikalle

mustajärven esittelemät ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan eriävän mielipiteen näkemykset ovat aivan oikeita mutta sen prosessin myötä joka sosiaali ja terveysvaliokunnassa tapahtui ja joka tuotti yksimielisen mietinnön minusta tämän asian etenemisen kannalta oli parasta tehdä näin

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannatuksen kertomuksen johdosta c osia

uskotteko ihan todella itse että kelamaksun poisto tehtiin kuntatalouden parantamiseksi tämä työantajien ikuinen haave

tässähän ei ole jaettu ikään kuin uutta rahaa kenellekään tässä on jaettu vanhaa pottia joka on jo toteutunut

rossia tässä siteeratakseni sitä kyllä maksetaan vieläkin koska se lämmön talteenotto ei kyllä tainnut lisätä sen paremmin kasvihuoneilmaston torjuntaa kuin myöskään niitten asukkaitten tehokasta rahojen käyttöä

kun teillä on noin perusteellinen vastalause ja noin tarkat tiedot niin miksi ihmeessä te esitätte lain hylkäämistä

minulla on itselläni myöskin kokemusta tästä

edustaja palola käytti täällä erinomaisen puheenvuoron

minä luulen että taustalla oli aivan jotain muuta ja jäänyt se työ jota kuntatalouteen tuntuvalla oli seitsemänsataa

aivan kuten ed

mutta aina kun on kysymys miljardien omaisuudesta ja niitten pitkäaikaisesta käsittelystä joudutaan miettimään riskin ja tuottoerotusten suhdetta

juuri se on olennaista mitä tapahtuu tulevaisuudessa että jaettavia kustannuksia on vähemmän

filatov sanoi tässä aloitteessa esitetty työkyvyttömyysaste on peräisin täysin naurettavasta lainsäädännöstä jossa siis se on

mutta kun tässä on todellakin kysymys järjestelmästä joka ei ole sillä tavalla sosiaalivakuutusta kuin normaali sosiaalivakuutus tai normaali työntekijöitten tapaturmavakuutuskaan vaan on tietyllä tavalla sopimusperusteinen asia niin tämä on hyväksyttävää

periaatteellisesti olen sinänsä samaa mieltä kuin ed